oikeudenmukaisuutta on hirveän vaikea toteuttaa oikeastaan millään keinolla jos siihen oikeudenmukaisuuteen vielä liitetään se kuka käyttää ylen palveluja

mikä vaikutus verolla on jos siihen lähtee mukaan

toinen painopiste on työttömäksi jääneiden ihmisten tukeminen jotta ihmiset eivät menettäisi tulevaisuudenuskoaan tilapäisen kriisin seurauksena

tässä työssä tarvitaan meitä kaikkia

siksi suomen on ponnisteltava sen tulevaisuuden turvaamiseksi

minä tiedän että tämän päivän ilmiö on se että halutaan mahdollisimman paljon näyttäviä operaatioita halutaan julkisuutta hinnalla millä hyvänsä ja semmoinen maltillinen asioihin pohjautuva toimintamalli ei ole kauhean suosittua

eli me halusimme siis satsata työhön työpaikkoihin ja kasvuun ja minä olen ihan varma että tämä veromalli johtaa työllisyyden kannalta kasvun kannalta yrittäjyyden kannusteiden kannalta huomattavasti parempaan lopputulokseen kuin tämä nykyinen

mutta keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan kysymys oli kyllä vähän erikoinen tässä suhteessa

toinen vaihtoehto oli reaalivakuus ja se osoittautui mahdottomaksi taas kreikkalaisten ajattelussa ja ehkäpä vähän muidenkin joten rakennettiin kolmas vaihtoehto kolmas malli ja te kuvasitte sitä mallia pääpiirteissään

valitettavasti emme voi taloustilanteesta johtuen tehdä sitä aikaisemmin mutta sekin on selkeä erittäin suuri parannus ja vaatinut poliittista päätöksentekoa

kuten hallitusohjelmaankin on kirjattu työmarkkinajärjestöt ovat sitoutuneet neuvottelemaan ja toteuttamaan tarpeelliset toimet asetetun tavoitteen saavuttamiseksi

kehyspäätöksessä olemme kuitenkin joitakin uudelleenkohdennuksia tekemällä halunneet pitää kiinni aiemmin tehdyistä sitoumuksista esimerkiksi sosiaaliturvan parantamisesta

portugali joutuu käymään tukirahoituksen vastineeksi läpi vaativan kunnianhimoisen ja etupainotteisen talouden kolmivuotisen sopeutusohjelman joka kuitenkin turvaa yhteiskunnan haavoittuvimpien ryhmien aseman

halusin vain osoittaa kunnioitukseni niitä vastuunkantajia kohtaan jotka erittäin vaikeassa tilanteessa sekä liettuassa että virossa ovat pistäneet oman terveytensäkin likoon oman kansansa tulevaisuuden vuoksi

vaikka työttömyytemme nousu on määrätietoisen politiikan seurauksena ollut eurooppalaisittain maltillista on työttömyyttä vastaan taisteltava herkeämättä monella rintamalla

suomen eduskunta pääsee mahdollisesti ottamaan kantaa siihen takaammeko irlannille annettavia lainoja vai emme eli meidän pitää tehdä se harkinta kumpi on parempi vaihtoehto suomen työpaikkojen kannalta suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan verotulojen kannalta ja velkaantumisen kannalta

kun vienti ei vedä niin me teemme toimenpiteitä joilla saadaan edes kotimarkkinat toimimaan ja tästä syystä meille on ollut tärkeää että eläkkeensaajien ja palkansaajien ostovoima kasvaa hyvin koska vain sen varassa me voimme pitää yllä kotimaista kysyntää palvelutyöpaikkoja vaikkapa nyt sitten kotitalousvähennystä vielä hyväksikäyttäen

omistajavastuu toteutuu kattavasti

ehkä puhemies harkitsee sitten kuinka keskustelua jatketaan

esittelen ensi vuoden talousarvion täydentävän esityksen

unioni varoitti lisäksi että venäjän toimista ukrainan tilanteen horjuttamiseksi tulee lisäseurauksia useilla eri taloudenaloilla

eli mitä parempi työllisyys sitä parempi eläketurva ja tähän me teimme kehysriihessä mittavia ratkaisuja erityisesti yrittäjyyden ja elinkeinoelämän kasvun mahdollistamiseksi

tukea saavat pankit joutuvat kirjaamaan tappioita ja karsimaan toimintoja

tässä komission esityksessä joka ei siis edennyt se vero olisi suunnattu eu budjettiin ja sitten nämä maat jotka ottavat sen käyttöön olisivat voineet vähentää jäsenmaksujaan unionille

emme kuitenkaan saa unohtaa yritystemme kilpailuasetelmaa jotta turvaamme eurooppalaiset työpaikat

mutta euroalueen talouskurin on parannuttava ja on oltava työkalut puuttua mahdollisiin tuleviin ongelmiin paljon nyt nähtyä aiemmin

haluan vielä loppuun lausua kiitokseni suuren valiokunnan puheenjohtajalle ja koko valiokunnalle siitä että olette halunneet tämä keskustelun tuoda suureen saliin

on kuitenkin hyvä muistaa että budjetissa tehtävä korotettu yhteisövero osuus indeksitarkistukset sekä valtion ja kuntien kustannustenjaon tarkistus merkitsevät kuntien valtionosuuksien kasvua eivätkä suinkaan vähentymistä

mutta minä uskon siihen että valtaosa suomalaisista ymmärtää sen että kun me kaikki olemme tässä mukana me puhumme yhteisen maan tulevaisuudesta ja kun tätä velkaantumista ei vain puheilla taiteta vaan se tehdään vain ja ainoastaan teoilla niin ihmiset ymmärtävät myös tämän kokonaisuuden

kuntien tehtävien arviointi työryhmä käsittelee syyskuun aikana toimintaohjelman ja makrotalouden ohjauksen kehittämistä valmisteleva työryhmä täydentää ja tarkentaa ohjelmaa tarvittaessa

arvoisa puhemies

se perustuu uusille arvioille talouden koko kuvasta

jos kreikka tietoisesti pimittää tietoa niin yhdelläkään euro alueen maalla ei ole ollut oikeutta mennä kreikan valtion tilejä seuraamaan

kyseisten pankkien johdolta kielletään tulospalkkiot

mutta niin kuin totesin kuntavero on hyvin progressiivinen tuloverot ylipäänsä ovat progressiivisia pääomavero tulee vaikkapa meidänkin mallissamme progressiiviseksi mutta tasaveroa esimerkiksi ruuasta emme halua periä yhtä paljon kuin demarit haluavat

yhtä lailla tärkeää on ollut vammaisten ja vajaakuntoisten työllistämistuen kaksinkertaistaminen viime vaalikauden tasosta

tässä meillä on aikataulutus niin että toivon mukaan kesän korvilla jukka pekkarisen eläketyöryhmä saa raporttinsa valmiiksi minkä jälkeen sitten työmarkkinajärjestöt eli työntekijäjärjestöt ja työnantajajärjestö lähtevät neuvottelemaan uudesta eläkeratkaisusta ja toivon mukaan he pääsevät siinä ratkaisuun koska se on eläketurvan kannalta aivan keskeinen

jos ei koskaan kuuntele radiota ei käytä internetiä ei käytä tvtä niin silloin olisi tietysti oikeudenmukaisuutta olla poissa maksamasta yle maksua tai maksamasta veroja

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

työkyvyttömyys on merkittävin työuraa lyhentävä tekijä siksi hallitus panostaa työkyvyttömyyden ehkäisemiseen ja osatyökykyisten työmahdollisuuksien parantamiseen

näitä päätöksiä jotka mahdollistavat tuleviin ongelmiin puuttumisen tehtiin viime viikon lopulla eurooppa neuvoston ja euromaiden päämiesten kokouksissa

vain tällä tavalla voimme turvata palvelut myös tuleville sukupolville koulut terveyskeskukset ja kansaneläkkeet

taata lainoja vai olla takaamatta

viides on henkilöiden vapaan liikkuvuuden edistäminen

tämä on ollut myös suomen oma mielipide kun komissio on aikaisemmin ilmoittanut että he mielellään haluaisivat oikeuden eurostatille tulla selvittämään kunkin jäsenmaan taloustietoja

mutta kun ottaa huomioon suomalaisen yhteiskunnan tämän hetken tilanteen meidän perintömme niin meillä on aina osattu asialliset hommat hoitaa asiallisella tavalla

tämä oli se esitys joka ei nyt edennyt eu tasolla mutta katsotaan minkälaisen esityksen komissio sitten tekee myöhemmin

hallitus on pyrkinyt edesauttamaan maltillisen palkkaratkaisun syntyä suomeen esimerkiksi estämällä palkkaverotuksen kiristymisen sekä leikkaamalla väylämaksuja ja rataveroa

kyse on kilpailukykyisestä toimintaympäristöstä

puolustuksen tulevien vuosien rahoitustarpeeseen kiinnitetään selonteossa erityistä huomiota koska puolustuksen tavoitetilan ja käytettävissä olevien resurssien välillä ei tule olla epätasapainoa

meillä on haasteita todella paljon mutta kyllä me rivakan alun teimme maailman parantamiseksi suomi ei ole ylivelkaantuva maa vaan suomi on maa jonne kannattaa investoida missä kannattaa työllistää toisia ihmisiä missä kannattaa tehdä työtä semmoinen maa tästä tulee näitten päätösten perusteella mutta maali liikkuu koko ajan

eli samanlaisia me olemme kuin kaikki muutkin mutta toivon mukaan vain pääsemme tästä eteenpäin niin että meille tulee talouskasvua pidetään oma budjetti kurissa

talouden kasvu kuten pieleen kun kaasupotentiaalia ei kasvupotentiaalin vahvistaminen on pitkäjänteistä työtä ja tulokset näkyvät vasta pidemmällä aikajänteellä

kasvua luovia investointeja on suunnattu yritysten kansainvälistymisen ja viennin vauhdittamiseen osaamiseen tutkimukseen koulutukseen sekä teollisuuden toimintaedellytysten kannalta keskeiseen infrastruktuuriin ja työllistäviin hankkeisiin

siksi on päästävä eroon turhasta byrokratiasta ja muodollisuuksista kuitenkin siten että kansalaisten oikeudet ja turvallisuus voidaan taata

mitä sitten tulee palkkasopimuksiin niin voin vain kuvitella miten vaikeaa olisi ollut sopia maltillisista työllisyyttä lisäävistä palkkaratkaisuista mikäli tuloveroa ei olisi alennettu

sosialidemokraatit haluaisivat leikata eläkkeensaajien ja palkansaajien ostovoimaa koska veronkorotukset ovat sitä

taantuman jäätyä taakse meidän on tehtävä pidempiä työuria oltava valmiit maksamaan enemmän ympäristöä kuluttavasta toiminnastamme ja uskallettava karsia vähemmän välttämättömiä yhteiskunnan toimia

espanjassa onkin saatu paljon aikaan mutta markkinoita on vaikea vakuuttaa tuloksista

meillä on samaan aikaan kuntia joissa työelämä on kestävää ja joissa ihmiset jaksavat ja haluavat ja saavat tehdä terveenä ihan normaalimittaisia työuria ja samaan aikaan on sitten kuntia joissa se ei ole mahdollista

ilmastonmuutoksen edetessä yhä tärkeämmäksi kasvualaksi nousee myös puhtaiden teknologioiden kehittäminen niin energiantuotannon kuin muidenkin sektoreiden osalta

kokouksessa päätettiin muodostaa hallitusten välisellä sopimuksella talousunioni jonka sisällä taloudenpidon sääntöjä tiukennetaan